olen itsekin yhtynyt siihen huoleen koska se on liikenneturvallisesti hyvin vaarallinen ja siellä tapahtuu kuolonkolareita ja se on erittäin vakavaa ja siinä mielessä jos ministeri vielä vaikka toistaa sen toteutetaanko se ajoissa ja tuleeko sinne se hallituksen ja eduskunnan sopima määräraha

minä nyt korjaisin että en suinkaan väittänyt että mitään uhkia ei ole ja kaikki olisi hyvin kaikki tosin on aika hyvin mutta siitä huolimatta minun mielestäni pitäisi lähteä siitä että pohditaan mitkä ovat ne todelliset uhkat ja näin me teemme ja siitä kiitos kaikille muillekin puolueille ja edustajille näissä eri ryhmissä joissa tätä asiaa pohditaan

on tiedettävä vaatiiko sopimus eu maita hyväksymään geenimaissin tai kloonatun lihan ja miten torjunta aineiden käyttöön suhtaudutaan

sen vuoksi ihmettelen miksi hallitus ei esitä sitä että jokaisen ehdokkaan tulee ennen ennakkoäänestyksen alkamista antaa selvitys kaikkien kansalaisten kaikkien äänestäjien nähtäväksi siitä mistä rahat ovat tulleet ja miten ne on aiottu käyttää

arvoisa puhemies

sen vuoksi kysynkin millä tavalla aiotte vahvistaa työsuojeluviranomaisten mahdollisuuksia puuttua näihin asioihin

eun vahvuus ei ole siinä että se on sotilaallinen liitto vaan siinä että meillä on maailmassa myös toimijoita joiden kaikkia tekoja ja sanoja ei tarvitse alleviivata sotilaallisella voimalla

se on tie joka kulkee turusta rauman kautta poriin ja se on liikenneturvallisesti hyvin vaarallinen siellä tapahtuu paljon onnettomuuksia

se osoittaa että pankeilla vakuutusyhtiöillä eläkerahastoilla tai sijoitusyhtiöillä ei ollutkaan kykyä riskien arviointiin

koskeeko tämä tuottavuusohjelma eli henkilökunnan vähentäminen myös työsuojelupiirejä tai niitä elimiä jotka sitä nykyään tekevät

esimerkiksi eun eupol siviilikriisinhallintaoperaatio tähtää poliisin ja rikosoikeusjärjestelmän kehittämiseen

herra puhemies

ja jos aikaa riittää niin toinen suuri hanke joka koskettaa varsinais suomea ja tamperetta on se aikooko hallitus olla mukana tukemassa näiden kaupunkien joukkoliikennettä ja niiden suunnitelmia rakentaa sinne pikaraitiotie

mutta sitten se vastaus siihen miten me puolustaudumme ympäristökatastrofien aiheuttamiin pakolaisvirtoihin kyberhyökkäyksiin miten me puolustaudumme muita luonnonkatastrofeja vastaan

minkä takia näihin ei puututa ja miksi hallitus suvaitsee tällä tavalla ihmisten halpatyötä

kreikka on myös surullinen esimerkki siitä miten sen hallitukset löivät laimin oman maansa elinkeinoelämän ja koko yhteiskunnan kehittämisen ja miten ne peittivät laiminlyöntinsä jakamalla hyvinvointia jota talous ei sitten tuottanutkaan

mielestäni eu ja nato täytyy pitää kirkkaasti erillään ja eun sisällä täytyy olla tilaa myös puolueettomille toimijoille sillä tavoin että nato maat jotka eun sisällä toimivat totta kai tukeutuvat tähän järjestelmään mutta niillä puolueettomilla mailla joihin suomikin kuuluu liittoutumattomilla mailla tulee myös olla mahdollisuus toimia

arvoisa puhemies

sotiin on myös vaikea puuttua jos turvallisuusneuvoston pysyvillä jäsenillä on niissä omia intressejä tai ne ovat niissä osapuolia

eli tärkeää on että kansalaiset tietävät kenelle ehdokas on kiitollisuudenvelassa kenen ääntä ehdokas täällä käyttää mistä rahat tulevat

ei siihen ole oikea vastaus se että lisätään puolustusvoimien määrärahojen hankintaa

tässä kriisissä ollaan sen vuoksi että kokoomuksen veljespuolue ja valitettavasti myös sosialidemokraattien veljespuolue vuosikymmenien aikana kreikassa eivät ole kitkeneet korruptiota ovat antaneet verohelpotuksia erityisesti suurrikkaille eivätkä ole keränneet veroa

mies ei meillä on

siinä on helposti investointikumppanuus kaukana kun suuret kansainväliset yhtiöt moukaroivat korvausvaatimuksillaan unionia ja jäsenmaiden hallituksia

siihen on aivan varmasti olemassa vastauksia mutta jos kerran uhka tunnustetaan ja kaikki ovat uhkasta samaa mieltä niin voitaisiinko sitten ottaa myös se seuraava askel ja pohtia mikä on tehokkain tapa vastata esimerkiksi kyberhyökkäyksiin tai ympäristökatastrofeihin eikä pelkästään puhua niistä materiaalihankintojen määrärahojen lisäyksestä

suomen on kansainvälisessä sotilaallisessa toiminnassa palattava perinteiseen ykn rauhanturvaamiseen jossa suomella on vuosien mittaan kehittynyt korkea osaaminen ja kunniakas historia

viime aikojen vakavimmissa konflikteissa ei ykn rauhanturvaajia ole nähty eikä heille ole ollut sijaa ei syyriassa ei gazassa ei ukrainassa

ja juuri sen takia mielestäni tämä ulkoasiainministeriön tekemä turvallisuuspoliittista yhteistyötä koskeva katsaus on tasapainoinen ja hyvä

kreikka on surullinen esimerkki siitä miten eurooppalainen valvonta petti kun maa otettiin euroopan rahaliittoon ja miten se petti kun kreikan hallitukset saattoivat kasata velkaa velan päälle ostaessaan sillä vaalikannatusta

viime eduskuntavaaleissa yleistyi yhä enemmän se tapa että eri kunnat kielsivät ehdokkaita laittamasta itse tekemiänsä tai tukiryhmiensä tekemiä julisteita kunnan alueelle

afganistanin operaatio toimii meille tärkeänä muistutuksena siitä että rauhanturvaamisen ja suurvallan sotaoperaation yhdistäminen tuottaa huonoja tuloksia

sille siirrettäisiin päätöksentekoa julkisen vallan rajoista ja sillä olisi oikeus kiistää hallituksen parlamentin ja kansallisten tuomioistuinten päätökset

siinä on otettu näitä eri toimijoita huomioon ja esimerkiksi uudet aloitteet tiiviimmästä yhteistyöstä ruotsin kanssa sopivat todella hyvin suomelle

republikaanien vaatimus että yhdysvaltojen budjetin tasapainotus toteutetaan suurilla säästöillä johtaa kasvun hiipumiseen ellei peräti taantumaan

suomen tulee kansainvälisessä sotilaallisessa toiminnassa toimia omien kokemustensa pohjalta ja omia vahvuuksiaan hyödyntäen

ennen kaikkea kreikka on kuitenkin meille surullinen esimerkki siitä mitä tapahtuu kun lysti lopulta joskus loppuu kun on pakko saattaa menot vastaamaan tuloja

kaksi liittoutumatonta maata niiden tiivistyvä yhteistyö voisi olla vaihtoehto sotilasmenojen kasvattamiselle se on vaihtoehto nato lähentymiselle ja juuri siksi on hyvä että sitä käsitellään

pitäisi ehdottomasti tehdä säännös siitä että julkisen vallan tässä tapauksessa kuntien tulee kohdella ehdokkaita tasapuolisesti

eu on osin kansalaisten kritiikin vuoksi keskeyttänyt vapaakauppaneuvottelut kolmeksi kuukaudeksi

ei voi olla niin että kaupunkikuvassa tai maaseutukuvassa voi näkyä ainoastaan niiden ehdokkaiden mainoksia jotka pystyvät suurella rahalla ostamaan mainostilaa

kuten aikaisemmin sanoin järkevä lainanantaja pitää huolta myös siitä että lainansaaja pystyy maksamaan velkansa

suomen ja ruotsin tiiviimpi puolustusyhteistyö vaikkapa ihan sodan ajan joukkojenkin ajattelussa ei ole sillä tavalla turvallisuutta uhkaava tekijä itämerelle kuin on esimerkiksi naton lähentyminen jota valitettavan usein kuullaan täällä erityisesti puheenjohtaja stubbin ja puheenjohtaja haglundin ajamana

kuinka paljon aseita amerikkalaisten jälkeen jää afganistaniin ja irakiin kuinka monessa isisin ja talebanin aseessa lukee made in usa

tämä elinkeinotulon verotus on nyt onneksi parantunut ja siitä on valuvikoja poistettu sen kesäisen budjettiriihen jälkeen

toinen oli se että muut euromaat ja kansainvälinen valuuttarahasto astuvat uskonsa menettäneiden yksityisten lainoittajien sijaan mutta vaativat samalla että kreikka puuttuu taloutensa ongelmiin ja saattaa julkisen talouden menot vastaamaan tuloja

toivottavasti tuleva euroopan parlamentti puolustaa nykyistä vahvemmin eurooppalaisia hyvinvointivaltiorakenteita

sinänsä se periaate että yritykseen jäävää rahaa verotetaan kevyemmin ja vähemmän ja sitten taas sieltä ulos otettua rahaa verotetaan enemmän on oikea ja toivottavasti sitten johtaa siihen että yritykset satsaavat tulevaisuuteen ja luovat niitä työpaikkoja ja tekevät myös sitten sitä voittoa

arvoisa puhemies

toinen nyt esillä oleva asia on eun taistelujoukot battlegroups eli eubg

arvoisa puhemies

suomen tulee nyt neuvotteluiden kariutumisen uhallakin pitää loppuun asti kiinni kannastaan jonka mukaan eun ja usan vapaakauppasopimus ei saa estää suomen oikeutta kehittää syrjimättömästi ja perustuslakia noudattaen maamme terveydenhuoltoa kuluttajansuojaa työntekijöiden suojelua tai ympäristönsuojelua

nyt kun puolustusvoimat jatkuvasti valittavat rahapulaansa miten ihmeessä sitten rahaa riittää ylläpitää vuodesta toiseen näitä näennäisjoukkoja joita ilmeisesti ei voida eikä haluta koskaan mihinkään käyttää

melkein kuulostaa siltä että säästöjä ja leikkauksia säästöjä ja leikkauksia olisi korvaamassa oranssikaapuisten hare krishna hare krishnan

toivoisin että hallintovaliokunta sen ottaisi esille ja lausuisi asiasta ennen kuin seuraavia vaaleja ruvetaan rajoittamaan edelleen niin että ainoastaan suurella rahalla kampanjoivat voivat näkyä

arvoisa rouva puhemies

toivon tosiaan että saadaan edes vietyä askeleita eteenpäin siinä että äänikynnyksestä voitaisiin vielä keskustella täällä mutta ennen kaikkea että voitaisiin lähteä siitä että jokaisella kansalaisella on yhtäläinen mahdollisuus omalla äänellään vaikuttaa siihen että täällä eduskunnassa otetaan huomioon äänestäjät myös niillä alueilla joilla jonkin tietyn puolueen kannattajia ei riitä tarpeeksi niin että he voivat omalla äänellänsä sitten vaikuttaa eduskunnan kokonaiskokoonpanoon

sen lisäksi se menee kyllä sinne uskon puolelle että syntyykö siitä riittävästi vaikutusta ja riittävästi työpaikkoja eli mennään sitten toivon puolelle ja toivotaan että näin käy että nyt on yritysten näyttämisen paikka

esimerkiksi jos syyrian kobanessa uhannut joukkomurha olisi päätetty estää sotilaallisesti ja suomen olisi pitänyt tästä tehdä päätöksiä

nyt edessämme on kumminkin toinen aikaisempaa parempi tukiohjelma kreikalle

on syytä etsiä sellaisia rakenneratkaisuja joissa kustannukset pienenevät mutta kansalaisten palveluja tai etuuksia ei heikennetä

suomen on pidettävä tiukasti kiinni myös vaatimuksesta jakaa neuvotteluista ajantasaista tietoa sidosryhmille ja kansalaisille neuvottelujen eri vaiheissa

rouva puhemies

aiemmasta poiketen siihen sisältyy nyt myös yksityisten sijoittajien sijoituksen leikkaaminen

toivoisin ministerin kertovan millä tavalla tämä uudistus estää sen että ansiotuloja muunnetaan kevyemmin verotetuksi osinkotuloksi

jos eun taistelujoukkojen ainoa anti on kouluttaminen ja yhteistoiminnan kehittäminen rehellistä olisi nimetä toiminta harjoitteluksi ja supistaa siitä pois turhat kustannuksia imevät rönsyt

tämän työmarkkinatuen tarveharkinnan lisäksi yksi iso epäkohta on niiden lapsiperheiden osalla jotka joutuvat turvautumaan toimeentulotukeen

tiedän että asia on ministeri hyssälälle tuttu ja toivottavasti voisitte nyt viimeisinä tekoinanne ministerinä vihdoinkin puuttua siihen että ei olisi niin että ainoastaan hyvätuloiset rikkaat saavat ne lapsilisät mutta jos lapsiperhe joutuu ottamaan toimeentulotukea niin silloin se lapsilisä otetaan niiltä lapsilta ja siltä perheeltä pois

eikö olisi ollut parempi että jokainen maa vastaa tekemisistään ja tekemättä jättämisistään

eikö voisi myös kysyä onko koko euroopan unionin elvytys riittävän suurta

olisimme toki toivoneet että euromaiden hallitukset olisivat sopineet keskenään paljon suuremmasta velkaleikkauksesta ja sen jälkeen työntäneet sen yksityisten sijoittajien kurkusta alas

arvoisa puhemies

suomalaiset varmasti ovat olleet tuohduksissaan kun ovat huomanneet että viime viikonloppuna hallitus on päättänyt kaksinkertaistaa tukisumman ongelmamaille ja niitä rahoittaneille pankeille ja sijoittajille

keskustan eu komissaari olli rehn on tunnetuimpia suomalaisia etelä euroopassa sillä hän on antanut kasvot suomea vähemmän mairittelevalle eun leikkauspolitiikalle

on totta että säästöjä on tehty ja niitä varmasti on pakkokin tehdä mutta se olennainen asia on siinä että kun näitä tehdään niin erityisesti vaikeana taloudellisena aikana pitää pitää huolta siitä että tuloerot eivät kasva että niitä ihmisiä joilla muutenkin on kaikkein vaikeinta ei enää rokoteta

kreikan sopeutusohjelmaan jolla menot saatetaan vastaamaan tuloja on vaikuttanut merkittävästi kreikan hallituksen tahto

tämä venäläiskoneiden käynti suomen ilmatilassa on herättänyt valtavaa keskustelua ja kiinnostusta ja mielestäni tämä pitäisi kyllä laittaa oikeisiin mittasuhteisiin

ja koska pienimmät työttömyyskorvaukset ovat niin pieniä niin fakta on sekin että ihmiset joutuvat kuntien toimeentulotukiluukulle

valitettavasti siinä näkyy siksi esimerkiksi puolustusmenojen kohdalla peruskreikkalainen painotus

kuten ministereiden vastauksista ja muistakin puheenvuoroista on käynyt ilmi näitä sattuu aika ajoin noin viisi kertaa vuodessa ja näitä varten on olemassa ihan toimiva järjestelmä miten tarkistetaan mikä kone on ollut kyseessä

ja nyt niiden ihmisten jotka saavat näitä pienimpiä työttömyyskorvauksia pienimpiä toimeentulotukia kunnilta tulot eivät nouse ollenkaan

ja nyt tässä kehysriihipäätöksessä niitä jotka kärsivät eniten ovat juuri ne lapsiperheet jotka tulivat ilmi tässä

siinä kehysriihessä joka aiheutti sen että vasemmistoliitto ei sitä voinut hyväksyä oli useampikin huono päätös ja olen todella tyytyväinen nyt jos esimerkiksi näitä lapsiperheisiin kohdistuvia leikkauksia käydään uudelleen läpi

ei ole edes eun perussopimuksen mukaista että vastuullisesti toimivat maat ottavat kantaakseen vastuuttomien puolesta miljarditaakan

eu ei kuitenkaan ole syytön

kun te tiedätte tämän faktan ja totuuden niin miksi näiden ihmisten tuloista ei huolehdita nyt lamakauden aikana

herra puhemies

herra puhemies

eli mielestäni tämä tapahtunut ei missään tapauksessa perustele puolustusmenojen kasvua ja se pitäisi tässäkin yhteydessä ottaa huomioon

nämä ministeri kataisen puheet ovat kyllä aika mielenkiintoisia

kun puolet etelä euroopan nuorista on työttömänä syöpäsairaita ei hoideta tai jo hävinneeksi luullut kulkutaudit leviävät onkin kysyttävä

muistan alkaisikohan siitä olla jo vuosi kun tässä salissa kauhisteltiin sitä miten uusimpana ryhmänä lääkärit ovat keksineet hyödyntää yksityisiä terveysasemia ja nostaa palkkansa pääomatulona koska pääomatulon prosentti on niin paljon kevyempi kuin ansiotulon prosentti

kaikki nämä kohdistuvat juuri niihin samoihin lapsiperheisiin